kirkon perustehtävä on tietenkin jeesuksen lähetyskäskyn täyttäminen mutta kirkko tekee myös enemmän tai vähemmän niin sanottuja maallisia tehtäviä maallisiksi tehtäviksi lueteltavia toimia joilla paikataan maallisen yhteiskunnan palveluverkkoa

elikkä toivon että jatkossa me pystyisimme kuitenkin kun seuraavan kerran tätä uusitaan ja jatketaan ottamaan huomioon myöskin nämä uudet elinkeinotoiminnot tiloilla

metsäpuolella on meillä meneillään todella suuri lakiuudistuskokonaisuus ja nyt on ihan järkevää että tätä metsäkeskus lakia viedään yhä edelleen eteenpäin ja toimitaan sen mukaisesti että esimerkiksi

mikäli taksia ei tilata välityskeskuksen kautta tällöin sitä ei huomioida myöskään ne pääsevät kehittämään siten voimme vuotuisessa omavastuukertymässäkään

kyseinen rikoslain rikos lapsen houkutteleminen seksuaaliseen tarkoitukseen on nimittäin sellainen jonka tekijän voi todennäköisesti olettaa syyllistyvän uusiin rikoksiin myös tämän jälkeen

meillä pohjoisessa muun muassa kirjanpainajaa mikä kuusille aiheuttaa paljon metsätuhoja ei käytännössä esiinny juuri ollenkaan eikä se aiheuta vahinkoja pohjoisilla alueilla

tämä voi kuulostaa pieneltä summalta ja pieneltä asialta mutta varsinkin meillä lapissa ja muuallakin suomessa harvaanasutuilla alueilla missä on pitkät matkat keskussairaalaan on tilanne se että on jouduttu tilaamaan ja joudutaan tilaamaan taksi tilausvälityskeskuksen kautta

tosin nyt meidän pitää muistaa että kysehän tässä on lähinnä siitä että hallinnon rahat ovat loppuneet ja muutenkin rahojen käyttö on vähäistä ja nyt sitten yritetään vähentää hallintoa

on ollut kohtuutonta että kirkkoa on vaadittu kustantamaan näitä yhteiskunnallisia tehtäviä omilla varoillaan tai jättämään ne jatkuvasti vaihtelevan ja epätasaisesti seurakuntien kesken jakautuvan yhteisöverotulon varaan

ei ole todennäköistä että pedofiili joka lähettelee lapsille viestejä tarkoituksena saada tästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia valokuvia tai tehdäkseen hänelle seksuaalisia tekoja jättäisi tekonsa ainoastaan yhteen yritykseen ja vain yhtä lasta koskevaksi

näin ollen on täysin kohtuutonta että esimerkiksi energiapuitten osalta peittämistoimenpiteitä joudutaan tekemään jos syytä siihen peittämiseen ei oikeasti ole

sen verran haluan kuitenkin tässä ottaa esille että tämä liiketoiminta kun erotettiin metsäkeskuksesta toista vuotta sitten ja me muodostimme tämmöisen otson niin tällä hetkellä on niin että otso on lähtenyt liikkeelle ihan pelkällä liiketoimintaperiaatteella mutta olen todella huolissani otson selviämisestä nyt kun metsänhoitoyhdistyslainsäädäntö muuttuu ja sen jälkeen metsänhoitoyhdistykset ja otson väki kilpailevat täysin keskenään että miten tässä käypi että ei noin vain nakella vastuuttomasti näitä asioita eteenpäin

sinänsä hieno asia mutta suurin osa taksikyydeistä muodostuu kyseisen keskussairaalapaikkakunnan ajoneuvoille

kun kirkko on näitä töitä samoin kuin eräitä muita yhteiskunnallisia tehtäviä hoitanut ja sillä on näiden tehtävien vaatima osaaminen niin riittäviä perusteluita tämän kirkon ja yhteiskunnan välisen yhteistyösuhteen päättämiselle ei ole

eikä pedofiili yleensä tyydy vain viestien lähettämiseen vaan hänellä on päämäärä johon hän pyrkii ja joka voi haavoittaa lasta koko loppuelämän ajaksi

tuloksena on se että esimerkiksi meillä lapissa pitkien matkojen päässä on tultu tilanteeseen että pienten kuntien taksiyrittäjillä ovat kyytien määrät vähentyneet jopa puoleen aikaisemmasta

vielä tuon esille sen kun sanottiin että seurannan kustannukset olisivat pienet verrattuna tästä tuleviin muihin kustannuksiin

telekuuntelulla ja muulla tarkkailulla saatavaa tietoa voi siis käyttää jos kyseisen rikoksen rangaistusasteikon maksimi ulottuu vähintään kahteen vuoteen vankeutta

tämä vähentää maaseudun palvelujen tarjontaa entisestään siellä ei ole enää kaikilla takseja käytettävissä

tuo äskeinen lapsen houkuttelemista koskeva säännös on siis poikkeus tähän sääntöön ja olen tyytyväinen että edes tältä osin poikkeusta esitetään

suurin osa metsänomistajista on vastuullisia ja osaavia henkilöitä

fi ohjelmisto vielä käytössä kaikille asiakkaille niin kyllähän tässä entistä enemmän ollaan sekaisin että mikä metsäpuolen organisaatio tekee mitäkin

mutta kun on hyvin paljon henkilöitä jotka ovat erkaantuneet jo luonnosta asuvat kaupungissa eivätkä välttämättä tiedä mitä tämä kaikki ja se metsän uudistaminen voi tarkoittaa niin on olemassa pelko että tällaisia metsänomistajia tullaan käyttämään hyväksi

onko oikein että esimerkiksi rovaniemen taksien määrää on saatu lisättyä tällä

tulevaisuudessa on aina syytä tarkastella onko korvaussumma riittävällä tasolla jos kuolleiden määrä esimerkiksi jatkossa tulisi huomattavilta osin seurakunnassa tai alueella kasvamaan

toivottavasti metsäkeskus tämän uuden systeemin kautta voi pikkuisen selkeyttää omaa rooliansa ja kertoa sen mikä on heidän tehtävänsä mikä on metsänhoitoyhdistyksen tehtävä mikä on otson tehtävä mitkä ovat eri firmojen tehtävät ja näin poispäin

on syytä tässä yhteydessä myös muistaa että kirkon monet hyvinvointiyhteiskunnan aukkoja paikkaavat tehtävät kuten esimerkiksi diakoniatyö ja perheneuvonta ovat ja pysyvät edelleen kirkon itsensä kustannettavina

siksi toivoisinkin että nytten tulevassa valiokuntakäsittelyssä pohdittaisiin ennakkoluulottomasti ja kokonaisvaltaisesti tätä kysymystä mitä vahinkoa yhteiskunnalle olisi jos tämä poistettaisiin muidenkin rikosten osalta vai olisiko laajemminkin tämä raja pudotettavissa alemmaksi tai joiltakin osin jopa poistettavissa kokonaan

ihmettelen sitä millä perusteella lähdetään pienentämään näitä asioita

metsään jää sen verran puita että se on riittävä uudistumaan niin että se periaatteessa on säädösten mukainen mutta tehdään tämä harsintahakkuu mikä ainakin minun koulujen aikana oli ehdottomasti kiellettyä mutta nyt se tulee mahdolliseksi toivottavasti ei aiheuta paljon vahinkoja

moni ihminen on kuitenkin tehnyt sen että ovat sitten menneet siihen tilanteeseen ovat joka tapauksessa itse sitten varanneet taksin sieltä omalta paikkakunnalta menneet tai tulleet kotiin sillä kyydillä kun on tuttu kuski joka tuo varmasti vanhuksenkin kotia käyttää tarvittaessa vaikka vessassa välillä kun on tuttu ja turvallinen kuski

eli on otettu esille että onko todellakin tosi että aina kun puhdas metsätila siirtyy seuraavalle omistajalle siinä joudutaan maksamaan kaikki verot ja edellisen sukupolven rakentava kehitystoiminta joudutaan isoilla rahoilla siirtämään toiselle henkilölle

se tulee jatkumaan

eli tässä yhteydessä olisi hyvä että aukaistaisiin keskustelua ei nyt tietenkään tässä salissa välttämättä mutta muuten laajemmin metsätalouden uusien yritystoimintojen perustamisesta siltä pohjalta että saadaan jatkaa edellisten yrittäjien toimintaa eli mitkä ovat perintöverotusasiat metsätaloudessa mitkä ovat muut yritystoiminnat millä jatketaan tätä toimintaa

mutta tämän metsähallitus lain osalta minä toivon että siinä otettaisiin nytten toppi tehtäisiin toppi ja otettaisiin järki käteen tässä vaiheessa otettaisiin asia tarkemmin vielä käsittelyyn sitä esitystähän ei ole vielä jätetty sen osalta onko meillä todellakin tarkoitus antaa valtion maat ja metsät ulkopuolisten päätettäväksi niiden käsittely ja käyttö ja miten meidän alueitamme tullaan jatkossakin käyttämään

jos on maaseutumatkailuyritys miten se saadaan siirrettyä mahdollisimman joustavasti seuraavalle sukupolvelle ettei jouduta aivan älyttömiä verotusjärjestelmiä siinä välillä sitten maksamaan

juuri niin kuin edustaja virtanen sanoi äsken niin eiväthän täällä taajamissa asuvat joudu maksamaan matkoistansa muutenkaan kun ovat lähellä juuri mitään

elikkä eiköhän tämä metsälakien uudistamishomma riitä tässä vaiheessa ja tehdään se metsähallitus laki sitten uusiksi jos on tarvetta

edustaja pekkariselle voin vakuuttaa että jos nyt vaikka liittyy näihin biomassan kestävyyskriteereihin mitkä ovat tuolla eu tasolla valmistelussa niin viimeisen vuoden aikana kun olen tavannut omia kollegoitani liittyen eu maatalouspolitiikan uudistukseen tuolla neuvoston kokousten yhteydessä tai muuten käymällä vierailulla joka kerta olemme tuoneet myös tämän asian esille eli olemme kertoneet muille maille että tämä on tärkeä asia eikä voi olla niin että yhdessä puussa olisi erilaisia kriteereitä riippuen sitten mihin sitä puuta käytetään

näistä kelan kautta maksettavista matkakorvauksista

osassa suomea ne tilataan sairaanhoitopiireittäin ja sovitusta keskuksesta mutta käytännössä nämä taksikyydit ovat keskittyneet keskussairaaloitten kuntien takseille

sinänsä olisi tietysti hyvä että kaikilla metsänomistajilla olisi metsäsuunnitelma mutta se on taas ihan muita tavoitteita varten eikä sitä että joku eussa katsoisi että onko meillä metsäsuunnitelma koska sinänsä itse suunnitelmahan ei vielä yhtään mitään kerro koska kysymys on siitä millä tavalla sitten metsänomistaja hyödyntää suunnitelmaansa

maaseudun taksit ovat menettäneet jopa puolet kyydeistään kun paluukyydit maaseudulle ovat nyt sairaalapaikkakunnan taksin toteutettavissa

durban kompensaatio on toinen asia ja tiedän että meidänkin ministeriö on tästä asiasta kovasti kiinnostunut millä tavalla tämä kompensaatio suomelle hoidetaan mutta tämä asia on ministeri niinistön vastuualalla joten hän sitten aikanaan vastaa siitä teille kysymyksiin miten tämä asia on edistynyt ja koska siitä saadaan lopulliset päätökset aikaiseksi

kolmekin rovaniemen taksia saattaa ajaa peräkkäin ivaloon kun ivalon taksit ehkä joutuvat lopettamaan oman toimintansa sen takia

ivalon taksi ottaisi mielellään kyytiin kolme mummoa pappaa kerrallaan mutta ei voi ottaa koska kyydit menevät rovaniemeläisille takseille

pitää ensinnäkin muistaa se että kysymys on siitä että nämä erityiskohteet ovat joko pienialaisia tai taloudellisesti vähämerkityksellisiä eli jompiakumpia

silloin tietysti pitää katsoa että jos on isompia alueita niin sitten niistä pitää maksaa korvauksia niistä pitää muodostaa luonnonsuojelualueita tai se voi kelvata metso kohteeksi tai jollain muulla tavalla pitää hoitaa ne asiat

elikkä tämä esitys on hyvä onhan kyse todellakin meidän valtiovallan kunniavelasta ja sen hoitamisesta

muitakin vastaavia hankkeita pitäisi saada liikkeelle ja nyt kun meillä on tämä sote uudistusasia keskustelussa hyvin laajasti yhtenä isona asiana tässä sote uudistuksessa tulisi tuoda esille se että sosiaali ja terveyspuolella tietojen luovuttamisen pitäisi olla ihan toisenlaista

jos se luovuttaminen on helpompaa niin se säästää myöskin huomattavasti voimavaroja työpanoksia ja tuo suoraan sanottuna säästöjä aikaiseksi ja tuloksia saamme paremmin aikaiseksi sillä asialla

tämähän mikä nyt on esittelyssä tänään on hyvin pieni asia eteenpäin mutta on myöskin muita asioita mitkä pitäisi todella ottaa esille

olen itse tuonut esityksiä näistä asioista mutta haluaisin kerrata muutaman asian

silloin sotien jälkeen kaikki ovat halunneet näyttää että me kyllä jaksamme ja me pystymme meistä on töihin vaikka mihin vielä koska heidän on pitänyt saada perheille tuloja aikaiseksi

siellä nimittäin on erittäin paljon kohtia jotka edellyttävät että metsässä ei kaikkia alueita hakata eikä käsitellä

nyt sitten täytyy ymmärtää se että tämä haitta aste on hyvin suhteellinen käsite että kyllä jokainen jolle on jonkinlainen invaliditeetti tullut sodasta tulisi huomioida näissä asioissa

siellä on monia monituisia kohtia joihin ei tulla ikinä kohdentamaan minkäänlaisia hakkuutoimenpiteitä ja sen takia onkin järkevää se että meillä on selvästi metsätalous johon kuuluu myöskin tietty määrä semmoisia alueita mihin ei kohdenneta hakkuita ja sitten meillä on lakisääteiset suojelualueet

ja kyllä meillä on näiden vanhusten asioista jotka ovat aikoinaan meidän maamme puolesta taistelleet oikeus ja kunnia ja varaa pitää huolta

olen niin monta kertaa sanonut että on selkeää että meillä on sen jälkeen tämä kolmas tase jossa ovat nämä muut kuin suojelualueet ja muut kuin talousvaatimuksen kokonaisuuteen kuuluvat alueet

sitten meillä on yhä muun muassa sotilaspoikia jotka ovat osallistuneet rintamapalveluun rinnastettaviin tehtäviin esimerkiksi erinäisiin huoltotehtäviin ja kaikkeen muuhun

eli töitä ja tekemistä meillä tällä rintamalla yhä on että hoidettaisiin nyt kuitenkin tämä meidän kunniavelka asia ennen kuin on liian myöhäistä

arvoisa puhemies

keskusta todellakin jätti tästä vastalauseen ja nyt kerron siitä sisältöperustelut mitä ne olivat ja luen lopuksi tämän vastalauseen ja muutosesityksen

eli tässä hallituksen esityksessä lukee näin

ja niin edelleen

mutta luetaanpa tämä itse direktiivi kyseiseltä osalta tarkemmin

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi että jokainen työntekijä saa vähintään neljän viikon palkallisen vuosiloman tällaisen loman saamiselle ja myöntämiselle kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti

siis tämä kyseinen työaikadirektiivi ei sano että koko vuosiloma vaan neljä viikkoa palkallista vuosilomaa

nyt esillä olevasta hallituksen esityksestä ihmettelen mikä kiire oli tämän asian tuomisella päätökseen tällä vauhdilla

kyseinen euroopan tuomioistuimen päätös on tehty viime kesäkuussa eikä tätä ole laitettu kansallisesti lainsäädäntötasolle vielä juuri missään muualla euroopassakaan

ilman muuta meidän pitää toimia euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaisesti mutta miksi ja kenellä tässä asiassa oli niin kauhea kiire ettei asiaa selvitetty kunnolla eikä ollut aikaa katsoa mitä merkityksiä ja vaikutuksia tällä asialla oikeasti on

työntekijän kuuluu saada pitää vähintään se neljä viikkoa terveenä lomaa sen työntekijä tarvitseepi elikkä yhtään en halua heikentää työntekijän asemaa ja myös tämä keskustan esitys lähtee siitä että työntekijän asema nykyisissä olosuhteissa turvataan entisellään

jos tämän asian valmistelulla ja päätöksenteolla tuomisella ei olisi ollut näin kiire niin kaikki kolmikannan neuvottelevat tahot olisivat voineet tajuta mistä tässä euroopan tuomioistuimen ennakkopäätöksessä oli kysymys

hallituksen esityksessä jo ensimmäisen säännöt aallokkoisen sairauspäivä olisi älyn omavastuun ylittäisi sairauspoissaolopäivän omavastuusta eli karenssipäivästä tulee niin huomattavat kustannukset että tämä asia olisi varmasti vaatinut laajempia neuvotteluita ja pohdintaa tilanteen korjaamiseksi

arvoisa puhemies

jos venäjän raja pettää niin tulijamäärät voivat olla todella suuret paljon suuremmat kuin ruotsin rajan kautta tulleet

siis odotimme keväällä syksyllä ja nyt sitten tänä päivänä on esitetty sote ratkaisu iso asia ovat vosit olleet vasta joulu painaa päälle nyt esitellään asia joka on meille todella iso asia

arvoisa puhemies

kun tämä kiireisessä kolmikantavalmistelussa tapahtunut tulkintavirhe ymmärrettiin siis ihan selvästi siellä oli tapahtunut tulkintavirhe oli tapahtunut niin sanotusti moka tässä valmistelutyössä ja olemme ihmisiä valmisteluasioissa virheet sallitaan mutta miten sallitaan virheiden korjaaminen siitä tässä kokonaisuudessa on nyt kysymys niin hallituksen olisi minun mielestäni pitänyt viimeistään siinä vaiheessa kun valiokuntakäsittelyn aikana tuli esille tarkemmin tämä asia ettei todellakaan tarvitse kaikkia vuosilomapäiviä siirtää vaan ainoastaan se neljä viikkoa on oikeutta siihen terveeseen lomaan ne joko tämä asia tuli esille siinä vaiheessa olisi hallitus ei pidä ottaa niskasta kiinni tätä tilannetta näyttää vastuunsa yhteiskuntamme asioiden hoidosta ja pitänyt palauttaa asia uudelleenvalmisteluun

sitten luontoarvot ja sitten tämä turveasia

jo nykyinen valvonta aiheuttaa kalleudellaan ja hitaudellaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia monellekin yritystoiminnalle

kaikki asutus venäjän puolella on todella kaukana rajasta ja nyt rajalle sitten yhtäkkiä ilmestyy polkupyörillä turvapaikanhakijoita

lisäksi olisin kysynyt vielä tästä kuntien lupaharkinnasta

venäjän rajan ylityksiä näyttää tulevan vain kahden pohjoisen ylityspaikan kautta eli raja joosepin ja sallan kautta

laissahan on esitys siitä että tiettyjä toimintoja lupa asioita voi siirtää valtiolta kunnille

minkälaisia asioita on tarkoitus ja mahdollista siirtää koska en pane ollenkaan pahakseni sitä että valtion vihreiltä virkamiehiltä siirtyvät tietyt lupa asiat kunnille vai

toivon että nyt eduskunta ja erityisesti hallituspuolueitten edustajat näyttävät kykynsä kantaa vastuuta maamme tämän hetken tilanteesta eivätkä hyväksy edes valiokunnasta tullutta esitystä

aluksi oli vain raja joosepissa nyt entisestä

hallituksen asettamat tiukat aikataulut on ollut sallassakin siinä meitä lähellä

tässä on menossa testi johon meillä tulee olla valmiudet vastata tiukasti

meillä pitää olla selvä viesti että tätä kautta ei kannata lähteä tulemaan suomen puolelle

pää ja emäntä saara valiokunnan mietinnössä

jo nyt on onneksi saatu aikaiseksi kielteisiä turvapaikanhakupäätöksiä venäjän puolelle mutta viesti pitää olla jo siinä vaiheessa kun he ovat tulossa suomen puolelle

aikana jos synnytyksestä sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana kuusi päivää

suluissa työntekijän omavastuuaikaa lukot kiinni ylittävää osaa ennen seuraavan lomakauden alkua olevista työkyvyttömyyspäivistä ei pidetä vuosilomana

lisäksi hyvässä lainvalmistelussa tarvitaan kunnollisia kukaan ei silti voine vakavissaan väittää että norja toimisi kansainvälisten velvoitteiden vastaisesti

tämä venäjän rajan ylitse tuleva tilanne on keskusteluttanut paljon kotiseudullani itä lapissa ja jopa täällä kuudennessa kerroksessa

kiitokset vain ystäville jotka ovat tästä asiasta ottaneet kantaa ja keskustelleet kanssani